ilta sanomien uutisissa oli vähän aikaa sitten sellainen että naiset taistelevat siellä kurdit ja nämä isisiä vastaan

tämä hallituksen esitys mikä on täällä lähetekeskustelussa tänään sisältää lisäksi esityksen lääkäreiden ja hammaslääkäreiden erikoistumisopintoihin

ei siis asetu sisältää esityksen ja hammaslääkäreiden erikoistumisopintoihin kuuluvasta terveyskeskuspalvelusta suoritettavien erityisvaltionosuuksien maksuperusteita tarkentavia säännöksiä

missä miehet

asia

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

otetaan vastauspuheenvuoroja sitten myöhemmin jos tarve vaatii mutta mennään hetkeksi listaan

tätäkin on aika kauan odotettu tätä kaksoislaillistuksen purkua ja tämä on siinä mielessä oikein hyvä edistysaskel jälleen kerran

asia

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan

sopii

asia

ely keskuksille nykyisin kuuluva poikkeamistoimivalta siirrettäisiin kokonaan kunnille jotka siis kaavoitusta harjoittavat ja poikkeamistoimivaltaa lavennettaisiin sillä tavalla että on mahdollista liike ja toimistorakennusten tiloja muuttaa asuinkäyttöön tai muuhun ympäristöhäiriötä aiheuttamattomaan käyttöön

kiitoksia

minä ihan lyhyesti vain edustaja lohelle tähän vastauksena totean että se on juuri niin kuin teille äsken käytiin siellä kertomassa että mistä syystä

eli helpotetaan käyttötarkoituksen muutosta rakennuksilla tuodaan poikkeustoimivalta sen alkuperäisen kaavoittajan eli kunnan käsiin elyltä

se ei ole linjannut kytköstä soten voimaantuloon vaan siihen että se hyväksytään eduskunnassa

tällä ely keskusten tehtävät vähenevät kaksinkertainen työ vähenee koska vaikka nykyisin poikkeamista päättää ely niin käytännössä kunnat joutuvat käsittelemään jokaisen poikkeamishakemuksen ja antamaan siihen lausunnon minkä jälkeen ely sitten käsittelee sen saman asian

ja tässä nyt sitten valta ja vastuu annetaan kunnille myös poikkeuslupa asioissa

sitten puhemies ottaisin seuraavaksi tämän hallituksen esityksen energiatodistuksista uusille rakennustyypeille

energiatodistukset ovat puhuttaneet eduskuntaa niin kansalaisaloitteen muodossa kuin muutenkin ja on edellytetty että energiatodistuksia muutetaan

nyt tässä lakiesityksessä kuitenkin tehdään energiatodistuksiin ainoastaan ne muutostarpeet missä komissio on ollut meidän niskassa eli laajennetaan tätä energiatodistuksen aluetta uimahalleihin jäähalleihin varastorakennuksiin liikenteen rakennuksiin eli kaikkeen siihen mitä tämä direktiivi edellyttää mitä suomessa ei ole aiemmin toimeenpantu

sen sijaan se osio energiatodistuksen uudistamisesta missä tavoitellaan sitä että energiatodistus olisi nykyistä informatiivisempi ja missä käydään läpi nämä kuuluisat energiamuotokertoimet

energiamuotokertoimet vaikuttavat erittäin keskeisesti tuohon tulevaan lähes nollaenergiarakentamisen lainsäädäntöön ja sen takia on järkevää että nämä asiat käsitellään yhdessä

eli kun tätä nollaenergiarakentamisen lainsäädäntöä valmistellaan niin siinä yhteydessä funtsitaan nämä energiamuotokertoimet minkä jälkeen sitten on mahdollista tuoda myös tämä energiatodistuksia koskeva lainsäädäntö ja siihen tarvittavat täydennykset eduskunnan toivomalla tavalla

otan vielä tuon asuntosäästöpalkkiolakiesityksen

siinä on jonkin verran vielä fiilaamista mutta me olemme nyt työssä aika pitkällä ja toivottavasti meillä on sitten jo viimeistään ensi vuoden alusta valmista että saadaan ruveta tekemään lainsäädäntöä

eli tässä tarkoitus ei ole avata hyväosaisten lapsille sitä mahdollisuutta että pappa betalar eli että voisi oman lapsensa puolesta esimerkiksi ryhtyä asuntosäästäjäksi

asuntosäästämisen tarkoitus on opetella vastuullista toimintaa tulevaisuutta varten ja nyt avataan tämä mahdollisuus

näille kaikille esityksille arvoisa puhemies toivon eduskunnan aina valppaitten valiokuntien antavan arvoisensa perusteellisen käsittelyn

tässä vaiheessa puhujalistaan

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

syksyn aikana on liikenteen asioista käyty vilkasta rakentavaa keskustelua talousarvioiden yhteydessä ja kyselytunnilla hyvä näin

asia

nyt eduskunnan salissa istuu hyvin monia eri puolueitten edustajia jotka ovat kiinnostuneita näistä liikenneasioista hienoa aloittaa keskustelu

täällä on työurien pidentämisestä vielä muun muassa edustaja vehviläinen tehnyt hyviä kysymyksiä

jokainen malli tietysti aina maksaa ja pitää miettiä mikä olisi se kaikkein järkevin tapa käyttää niitä rahoja

seurasin puhemiehenä tätä käsittelyä viime vaalikaudella kun oli tämä kansalaisaloite ja siltä osin olen erittäin ilahtunut siitä kannasta jonka eduskunta otti ja silloinen ympäristö ja asuntoasioista vastaava ministeri viitanen joka lähti siitä että todellakin helpotettaisiin tätä taakkaa joka vanhoissa omakotitaloissa asuvilla on

olin hyvin ilahtunut kun tämä oli nyt asialistalla mutta sitten huomasinkin etteihän tämä ollenkaan kulje siihen suuntaan vaan päinvastoin tässä lähtökohtana on että tuodaan vielä lisää että seuraavaksi myös autotallit ryhdytään luokittelemaan

talousarvion täydennysesitys toi siihen vielä lisähelpotusta

miksi ihmeessä näitä vanhoja omakotitaloja pitää piinata näillä täysin teoreettisilla kulutuslaskelmilla jotka eivät sitten edes kerro ihmisille yhtään mitään

tämä liittyy valtion ja kuntien väliseen sopimukseen seutujen suurten infrahankkeiden tukemiseksi ja asumisen edistämiseksi eli niin sanottuun mal sopimukseen

sitten toinen on tietenkin se että meidän pitää pitää kuitenkin eläkkeiden ostovoima sen verran korkealla että ihmiset pystyvät elämään eläkkeellä

varsinkin kasvavilla kaupunkiseuduilla kuntien on sitouduttava asumisen edistämiseen kun valtio toteuttaa omia tai tukee kaupunkien suuria liikenneinvestointeja

myöskin hyvä kysymys

on totta kai

meillä on luovien alojen työryhmä nyt perustettu

ja nyt on perusteilla nyt on varmasti asettamiskirje juuri kohta pöydälläni on pyydetty edustajat tähän urheilijoitten sosiaaliturvatyöryhmään

nämä kolme henkilöä ovat edustaja heinonen edustaja savola ja edustaja hakkarainen

edustajat viitanen myller kalmari

lääkekorvauskustannuksesta edustaja virtanen kysyi

asia

kyllä

hallitusohjelmassa on kirjattu että kaikkein vähävaraisimmat paljon lääkkeitä käyttävät pystyisivät syömään lääkkeitä ja käyttämään lääkkeitä mutta että myöskin ne joilla on vähän lääkkeiden tarvetta mutta on ta loudellisia ongelmia voisivat käyttää

edustaja salolainen poissa edustaja suutari poissa edustaja kymäläinen poissa edustaja alanko kahiluoto poissa edustaja mäkisalo ropponen paikalla hienoa

arvoisa puhemies

yleiskeskustelua ei syntynyt

kiitos oikein paljon kestävyydestätietä kaikilta ja tietoutta erityses

lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena

otetaan vielä kolme vastauspuheenvuoroa edustaja tölli edustaja kärnä ja edustaja jarva tässä järjestyksessä ja sitten mennään puhujalistaan

liikenneväylien kuntoa ja korjausvelkaa on viime keväästä alkaen käsitelty parlamentaarisessa korjausvelan vähentämistä käsitelleessä työryhmässä

lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi

asia

haluan tässäkin yhteydessä kiittää työryhmän jäseniä paneutuneesta työstänne

yksimielisen esityksen saimme aikaiseksi ja toivottavasti seuraava hallitus ja eduskunta tekevät työn pohjalta tarpeelliset päätökset

pikavoittoja asian suhteen ei kuitenkaan ole saatavissa

esillä ovat muun muassa mal sopimukset tiivis yhteistyö elinkeinoelämän kanssa metsäteollisuuden investointien vaatimat liikenneyhteyksien parantamistoimet erilaiset muut hankkeet pohjoiset yhteydet ja venäjä yhteydet sekä lentoliikenteen merkitys alueiden ja viennin kannalta

valtiovarainvaliokunta korostaa ennakoivaa vaikuttamista kansainvälisissä järjestöissä ja eu tasolla erityisesti ten t asioissa ja merenkulun asioissa imossa

kaiken kaikkiaan kiitos tämän syksyn tuesta ja evästyksistänne ne otetaan vakavasti

mutta koska tuossa jo kerkesin sanoa että mennään listaan niin mennään nyt listaan mutta aivan varmasti kaikki saavat puhua tänään vielä

porissa on edustajia suutari

uuden auton on oltava vähäpäästöinen

ehdotetussa laissa säädetään tarkemmin auton käyttövoimasta

auto voi olla sähkökäyttöinen tai se voi käyttää polttoaineena korkeaseosetanolia tai metaania